tässä sitten asian toinen puoli on se kun tässä viitattiin aikaisemmin tämmöiseen luontaiseen työpaikkojen muodostamiseen että nyt käykin yllättäen niin että pohjois ja itä suomessa on kuntia joissa esimerkiksi avataan uusia kaivoksia

esimerkiksi aran rahoituksesta suuntautuu varsin pieni osa maaseutukohteisiin lappiin ja itä suomeen

arvoisa puhemies

suomi on nyt hallituspuolueitten kansanedustajien päätöksellä rikkomassa lopullisesti tämän pohjoismaiden arvokkaimman perinteen ja antautumassa maailman markkinavoimien edessä

ympäristönsuojelulain käsittelyssä on korostunut tämä suokysymys ja edustaja myllykosken puheenvuoroon liittyen voin todeta että lapissa nähdään suot kyllä hyvin monikäyttöisinä alueina esimerkiksi matkailussa ja totta kai ne ovat vesistöjen kannalta tärkeitä alueita

tiedän hyvin esimerkiksi uudellamaalla myrskylässä kerran kävin miten kipeä kysymys se on kun siellä ihan yrittäjä joka työllistää siellä sanoi että hän ei saa asunnolleen lupaa tähän kuntaan hänen täytyy muuttaa tästä muualle vaikka hän ei haluaisi näitä työpaikkoja täältä viedä pois

turpeen kohdalla tämän suomalaisen energiaomavaraisuuden kannalta katsottuna on aivan keskeistä turpeen ja metsähakkeen yhteiskäytön mahdollistaminen

toiseksi ympäristönsuojelulaissa tulee mahdollistaa juuri tällainen järkevä turpeen hyödyntäminen

arvoisa puhemies

tämä hallitus on historiallinen enkä nyt tarkoita sitä että sen pohja näyttää hupenevan kuin pyy maailmanlopun edellä vaan tarkoitan sitä että koskaan ennen tämän maan historiassa yksikään hallitus ei ole rohjennut tehdä sellaista hankeinvestointipäätöstä kuin stubbin hallitus on tehnyt

kolmanneksi luvituskäytäntö nykykäytäntö on osoittanut sen että on aivan liian vaikeata saada näitä alueita käyttöön

tulin tänne eduskuntaan kuusi vuotta sitten ja takarivin taavina tutustuin ilkka taipaleeseen joka silloin piti takarivin taavien yhdistystä ja elävöitti monella tavalla uusien edustajien elämää

tämä on aiheuttamassa muun muassa sen että kivihiilen käyttö lisääntyy ja se nyt ei kyllä missään nimessä ole ympäristönkään kannalta hyvä asia

on liikenneministeri risikon kannalta katsoen ikävää että tämä tapahtuu teidän ollessanne liikenneministerinä

neljänneksi kiinnitän huomiota samaan asiaan kuin mihin maa ja metsätalousvaliokunta lausunnossaan on kiinnittänyt huomiota vastuulliseen turvesoiden hyödyntämiseen niin ettei vesistöille erityisesti koskipaikoissa kuteville jalokaloille aiheudu uhkaa

ne olivat köyhät ja ennen muuta yksinäiset miehet jotka olivat juuri tätä asunnottomien suomalaisten murheellisinta ryhmää yhteiskunnan unohtamia

hallitus on suurentanut rekkojen kantokykyä mutta sadat sillat ovat siinä kunnossa että jättirekat eivät pysty siltoja ylittämään

nyt ovat minusta olleet lupaavia nämä turvetuotannon viestit siitä että on meneillään tuotannon rakentaminen sillä tavalla että tällaisia ongelmia vesistöille ei aiheudu

lopuksi

kun ilkka taipale on jäänyt pois eduskunnasta niin en ole demareitten rivistä kuullut kenenkään tähän mennessä nostavan tätä kysymystä edes keskusteluun ja hallituksen konkreettisista toimistahan se on kokonaan puuttunut

se on kyllä erinomaisen hyvä uutinen

muuten olen sitä mieltä että soklin rataan ja pitkällä tähtäimellä kolarin radan sähköistämiseen on kerta kaikkiaan löydyttävä rahaa

on pakko tässä yhteydessä sanoa että sivistysvaltio tunnetaan siitä että se ei jätä heikoimmassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä heitteille

köyhän asialla oleminen on tässä asuntopoliittisessa keskustelussa sitä että päätetään ratkaista tämä asunnottomien ongelma

tämä on erikoinen tilanne historiallinen tilanne euroopassa

arvoisa puhemies

me pelastamme pankkeja me olemme huolissamme sijoittajien rahoista me pelastamme valtioita mutta mihinkä unohtuu ihminen

itse nostaisin tässä yhteydessä reilusti esiin käsitteen köyhyys

systeemejä pelastaessamme me emme kuitenkaan saa jättää ihmistä unohduksiin ja täysin kohtuuttomaan tilanteeseen

tästä on kysymys syvimmältään tässä asuntopoliittisessa keskustelussa

siis eriarvoisuuskokemus liittyy halusimmepa taikka emme usein aineelliseen hyvinvointiin

tässä mielestäni on olennaisen tärkeää kiinnittää huomiota hallituksen tekemiin päätöksiin kuten lapsilisien leikkaamispäätökseen ja kotihoidon tuen pakkosäästöpäätökseen

edustaja rehula kiinnitti täällä aiemmin iltapäivällä vakavasti jo huomiota siihen miten pääministeri kommentoi tätä kohtaa välikysymyksen vastauspuheenvuorossaan

nyt on suora sitaatti

siis ei millään lailla ongelma toimeentulotuella voidaan korvata

tämä linjaus kertoo enemmän kuin tuhat sanaa siitä mikä on oikeastaan stubbin hallituksen suhtautuminen ihmisiin joille lapsilisällä on merkitystä

hallituksen esittämä verovähennyskompensaatio on erittäin huono tapa yrittää korjata tätä pahaa virhettä jonka hallitus on tehnyt

sehän tarkoittaa sitä että kaikkein köyhimmiltäkin otetaan toisin sanoen köyhyysrajan alapuolella oleviltakin ja työnnetään yhä uusia ihmisiä sen rajan alapuolelle

työtähän suomessa varmasti on mutta palkkatyötä ei ole riittävästi

siis piilotyöttömäksi luetaan työvoiman ulkopuolella oleva henkilö joka haluaisi ansiotyötä ja olisi työhön käytettävissä kahden viikon kuluessa mutta ei ole etsinyt työtä viimeisen neljän viikon aikana

alityölliseksi luokitellaan henkilö joka tekee osa aikatyötä koska kokoaikatyötä ei ollut tarjolla joka tekee lyhennettyä työviikkoa työnantajan toimesta tai jolla ei ollut tarjolla työtä tilausten tai asiakkaiden vähyyden tai lomautuksen takia

myös pitkäaikaistyöttömyys on ollut jatkuvassa kasvussa

lukuja riittäisi vielä lisääkin mutta nämä kertomani luvut osoittavat että hallitus on epäonnistunut surkeasti luomaan sellaisen taloustilanteen joka olisi parantanut työllisyyttä

suomen valtiontalouden kurjaan tilaan ei tarvitse etsiä syytä kauempaa kuin juuri tästä massatyöttömyydestä jossa suomen kansa tällä hetkellä vaeltaa

he joutuvat turvautumaan juuri siihen stubbin mainitsemaan viimesijaiseen toimeentulotukeenkin eivät tietenkään kaikki heistä mutta monet joutuvat siihen turvautumaan työttömyyden vuoksi

mistä esimerkiksi nykyään ammattikoulusta ammattikorkeakoulusta valmistunut nuori tai yliopistosta valmistunut maisteri saa työpaikan

lähes kaikki organisaatiot ovat nyt yt neuvottelujen piirissä

siis nyt tarvitaan talouspolitiikassa todella isoja ratkaisuja joilla pystytään luomaan sellaisia toimenpiteitä joilla tämä aivan mahdottomaksi ajautunut tilanne suomessa voidaan kääntää parempaan suuntaan

arvoisa puhemies

mikä on näkemyksenne pohjoisten alueittemme yli rajojen kulkevasta uudesta liikenne yhteyksistä länsi kulkevista liikenneyhteyksistä länsiitä pohjoinenetelä koskien rautateitä maanteitä ja myös lentoliikennettä

arvoisa ministeri olen jostakin saanut kuulla että tromssan seudulla olisi lähitulevaisuudessa liikenneministereitten yhteinen palaveri joka on erittäin tärkeä koska näissä ei suomen ministeri yksin voi tehdä päätöksiä tässä täytyy tehdä kiinteätä yhteistyötä muiden pohjoismaiden kanssa

nimittäin siinä on erittäin olennaisesti kysymys siitä että säilyy paikallisen väestön luottamus yhteiskunnan oikeudenmukaiseen kohteluun ja oikeudenmukaiseen tapaan hoitaa vaikeita juridisia kysymyksiä

siinä on mitä suurimmassa määrin kysymys myös kansalaisten oikeusturvasta

kun me lapin kansanedustajat olemme saaneet viestejä paikallisen ristiriidan vakavuudesta miten syvä se on niin sitä ei voi olla täällä eduskunnan salissakin ääneen sanomatta

arvoisa puhemies

tässä suhteessa vetoan kyllä ministeriin että hän paneutuisi tässä asiassa tilanteeseen niin että molemmilla osapuolilla siinä on selkeästi syntynyt ristiriita tilaan että niillä on molemmilla ristiriitatilanne säilyy luottamus siihen että tässä toimitaan oikeudenmukaisesti ja pyritään oikeudenmukaiseen ratkaisuun jossa sitten myöskin taloudellisesti toinen osapuoli saa jotakin tukea valtiolta omien asioittensa ajamiseen

tällä maaseuturakentamisella ja tällä esimerkiksi pääkaupunkiseudun asuntopulalla on juuri se liittymäkohta että elleivät ihmiset saa kaavoituksen kautta niitä rakennuslupia maaseudulle edes uudellamaalla niin totta kai he ajautuvat sitten näihin keskuksiin

maaseuturakentamisen kohdalla ongelma ei ole se että rakennetaan liian paljon vaan se että rakennetaan liian vähän

tätä minä en voi ymmärtää miten tähän on päädytty tässä maassa

olen aikaisemmin todennut täällä asian joka liittyy tähän säädösviidakkoon säätelyyn joka lähtee hyvin usein eu direktiivistä mutta jota myöskin meidän omat ministeriömme sitten edelleen vaikeuttavat

tässä nyt on tullut julkisuuteen myös ympäristölle haitallisten tukien lista johonka edustaja pirttilahti aivan äsken viittasi

on selvää että kun tällä listalla näyttivät olevan lähes kaikki maatalouden tuet niin jos näitä leikataan ne tulevat vaikeuttamaan näitä elinkeinoja ja kyllä siellä työpaikat vähenevät eivätkä lisäänny

näihin säädösviidakkoihin liittyy asia joka myöskin on tärkeä mainita vaikka saattaa tuntua täällä etelässä pieneltä

porotalous on ajautumassa eräin paikoin poronhoitoalueella täydelliseen umpikujaan siitä syystä että säädökset lait estävät petokannan vähentämisen ja pitämisen oikeissa mittasuhteissa

ahmakannan lisääntyminen on esimerkiksi aivan järisyttävää eräin paikoin poronhoitoalueita ja se on uusi ilmiö monin paikoin ja tuottaa nyt siellä sille elinkeinolle erittäin suuria vaikeuksia ja tulee tuottamaan myös jalostustasolle ongelmia ja vähentämään työpaikkoja

kaivosalasta olen aikaisemmin täällä jo maininnut mutta erityisesti otan siinä tämän jalostustoiminnan esille vielä

saimme aivan äskettäin viettää tornion outokummun tehtaan uuden ferrokromia valmistavan uunin vihkiäisiä ja kaivoksen laajentamista ja siinä yhteydessä on pakko todeta että tämä kaivostuotteen jalostustoiminta tuo uusia työpaikkoja ja tapahtuu miltei kaupungin keskustassa eikä kukaan kemiläinen edes ole tainnut koskaan valittaa siitä että kaivos on aivan siinä parinkymmenen kilometrin päässä

tuolla pohjoisessa on myös suomen ja ruotsin rajalla northland yhtiön kaivosprojekti erittäin suurissa vaikeuksissa ollut nyt ruotsin puolella mutta kaunisvaaran kaivos on kuitenkin saatu siellä nyt edelleenkin toimimaan

se edellyttää tuon laurilakolari välin sähköistämistä mutta ne kustannukset saadaan vuosien mittaan juuri näillä kaivostoiminnan kuljetuksilla korvattua

nyt siellä näyttää siltä että kesämatkailun osalta lapissa avautuu uusia mahdollisuuksia ilman mitään hallituksen tai valtion investointeja vain se että toimitaan johdonmukaisesti maa ja metsätalousministeriön kalapolitiikassa suhteessa euroopan unionin yhteiseen kalastuspolitiikkaan ja sitten meidän rannikkokalastuksen säätelyyn

kun se saadaan kuntoon niin saadaan erittäin kaunis ja tuottava kesämatkailu tuonne tornionjoelle lohimatkailun osalta

palautan vain mieliin sivistysvaliokunnasta erään pienen yksityiskohdan joka on mielestäni kuvaava sille kehityssuunnalle jota nyt ollaan ajamassa joka siis yleensäkin hallituksen politiikan suuntaviivoista on ehkä se huolestuttavin

nyt kuitenkin jos me ajattelemme opetusta koulutusta se on yksi niitä alueita joissa meidän on pystyttämään ajattelemaan näitä lapsia samanarvoisina kaikkialla suomessa

se on erinomainen esimerkki siitä miten iso merkitys tällaisella kansallispuistolla matkailun kautta hyödynnettynä on siinä tapauksessa että paikalliset matkailuyrittäjät ja kunnat sitoutuvat tähän toimintaan

nykyisin liki puoli miljoonaa ihmistä matkailee tuossa puistossa

ensiksikin ilmoitan että kannatan kaikkia niitä edustaja lintilän tekemiä esityksiä joita hän omassa puheenvuorossaan teki

toiseksi tästä pohjoisen logistiikasta josta myös edustaja ojala niemelä hyvin puhui haluan muistuttaa sellaisen asian että kemijärven radan sähköistys ja yöjunaliikenne oli edellisen hallituksen hyvän liikennepolitiikan tulosta ja nyt me tarvitsemme jatkoa

jokaiselle heistä on pystyttävä tarjoamaan siitä huolimatta mitä kuntarakenne on samanarvoisesti yhdenvertainen mahdollisuus saada opetusta ja koulutusta

nimittäin paikallinen väestö voimakkaasti vastustaa ja pelkää yrittäjät elinkeinonsa menetyksiä tuossa puistohankkeessa

se mikä tässä on vakavinta mielestäni on se että tästä hallituksen toiminnasta puuttuu suunnitelmallisuus näkemys siitä mihin suuntaan koulumaailmaa tulisi kehittää strategia miten sinne päästäisiin

siinä on sisäänkirjoitettuna ajatus että jos teitä on niin harvakseltaan siellä jos teitä on niin vähän siellä muuttakaa sinne missä on enemmän siellä me toteutamme siellä me lupaamme toteuttaa teille parempaa koulutusta

torniokolari rata pitää sähköistää ja ensi vaiheessahan meillä on yhteinen projekti tämä laurilatornio väli johon pitää meidän saada sähkö

toinen asia jonka haluan nostaa esille tässä on ympäristölupapolitiikka joka selvästi nyt on hankaloittanut elinkeinoelämää

tämä ei mielestäni ole oikean ihmisarvon mukaista ajattelua ja se on minusta yksi niistä huolestuttavimmista piirteistä tässä kehityssuunnassa jota nyt hallitus tässä kuntarakennekysymyksessä ja muutenkin näitten palvelujen kehittämisasiassa ajaa

kun tämä puuttuu silloin puuttuu oikeastaan kaikki

lapissa on useampiakin haja asutusalueelle suunniteltuja navettarakennuksia jotka ovat siis melko isoja hankkeita työllistäviä hankkeita mahdollisuuksia luovia hankkeita joutunut vaikeuksiin ja siitä syystä että nimenomaan ympäristöluvat ovat viipyneet

näillä lapsilla on yhdenvertainen oikeus saada ne perusoikeudet jotka tämä yhteiskunta heille on luvannut taata

se on niin spesifi toiminnan alue se on tullut niin nopeasti ja noussut niin yllättäen isoksi toimialaksi että jos me aiomme sillä sektorilla saada tuloksia niin valtion pitäisi perustaa kaivossijoitusyhtiö joka panostaa alkuvaiheen kaivostoimintoihin mutta ennen muuta nostaisin jatkojalostuksen uudelle tasolle suomessa

toinen sektori jossa lupapolitiikka ympäristölupapolitiikka on erittäin hankala tällä hetkellä on turpeen hyödyntämisen mahdollisuudet

jää tämä askel tekemättä

me emme saa hyväksyä sitä että raaka aineita viedään suuressa määrin jalostamatta tästä maasta vaan meidän pitää panostaa ja ilman valtion mukaantuloa me emme siinä tule onnistumaan

tästä syystä kun esimerkiksi lapissa ovat mittaamattomat nuo turvevarat olisi järkevää saada ne toteutuksen piiriin

nämä ulkomaiset pääomat jotka tähän tulevat kaivostoiminta vaatii erittäin suuria pääomia yleensä menevät siihen tuotannon käynnistämiseen tähän jatkojalostukseen hyvin vähän näyttää riittävän

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies